seuraavaksi valtioneuvoston jäsenten vastaukset ministeri tuomioja ja ministeri haglund

arvioin tulosta ja tulosta ei ole ja epäilen että tässä on kysymys jostain muusta kuin mitä on tähän saakka ääneen lausuttu eli siis siitä että halutaan rakentaa jotain toisenlaista yhteiskuntaa kuin mitä olemme viime vuosikymmenet eläneet

keskustelu

onko omistaja on urkureiden sisäänsä vähemmän

olisiko niin että edustaja soini aloittaa tämän viimeisen kierroksen ja keskustan osalta edustaja tiilikainen arhinmäki

ymmärrän hyvin että vaikenette ennen vaaleja koska tätähän kansalaiset eivät halua kun he ovat nyt nähneet tämän hallituksen politiikan alkuvuoden aikana mitä se tarkoittaa kun energiaveroja nostetaan

siis tämä on huikea summa

tämä minua huolestuttaa että jos näin pitkälle menevä tarjous on olemassa palkansaajapuolelta niin se ei hallitukselle kelpaa vaan sanotaan että jotain muuta tarvitaan

minä soitan käsittelyyn

kauko kaksikymmentä yksi ystävä paul kakskymmentäyks yleiskeskustelu on viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa julistettu

nämä ihmisten kysymykset ovat relevantteja ja oikeutettuja ja on vaikea sanoa että tässä olisi kovin huolellista harkintaa tehty kun tämä jättisumma nyt ehdotetaan siirrettäväksi

edustaja sasi ja edustaja filatov ja sen jälkeen sitten mennäänkin ministerin puheenvuoroon ja sitten jatketaan sekä tämän päivän aikana että loppuviikolla

ja kun arvaan että kaikille ei tule riittämään tämä mainittu valtiosihteeri sailas vaikka hänkin on sentään aika korkea auktoriteetti niin pyydän ottaa apuun vielä toisen auktoriteetin ja tämä tulee työnantajapuolen työmarkkinajohtajalta

yhdenmukaista tämä kuitenkin on historiankirjoitukseen siltä osin kun ed

löytyykö selitys

rantakangas on sen verran nuori mies hän ei muista ahon hallituksen aikaa että ahon hallituksen tunnusmerkkihän oli vastikkeeton pankkituki joka synnytti ison moraaliongelman ja se on tämänkin ratkaisun ydin

arvoisa puhemies

hän nimittäin kirjoitti joku aika sitten kirjallisessa muodossaan seuraavaa

arvoisa puhemies

pankit eivät ota vastuuta siitä mitä ne ovat tehneet ja luotottaneet kreikan hallitusta tehneet isoja tilejä tällä ja hallitus ei esitä tähän minkäänlaista puuttumista ei esitä minkäänlaista puuttumista tähän ongelmaan

ilman muuta se on hyvä asia että otetaan huomioon ympäristökulutus verotuksessa

todellakin täällä on toivottu että keskusta selkeyttäisi omaa linjaansa niinkin olennaisessa asiassa onko meillä itsenäinen ja toimintakykyinen ympäristöministeriö

arvoisa puhemies

sasin kysymykseen olivat jo ryhmäpuheenvuorossa

hän arvioi työmarkkinatilannetta kertoo olleensa mukana useiden pääministerien mukana tekemässä erilaisia tuloratkaisuja kalevi sorsan harri holkerin esko ahon paavo lipposen matti vanhasen ja jyrki kataisen hallituksen kanssa ja sitten hän vielä muisteli tarkemmin että kyllä hän oikeastaan oli mari kiviniemen ja alexander stubbin pätkähallituksissakin mukana tekemässä työmarkkinapolitiikkaa ja sanoi että jokaisella pääministerillä on ollut oma tyylinsä

vain ne seisoo

zyskowicz sitä me emme kannata että kokoomus siirtää työnantajan maksut tavallisten palkansaajakotitalouksien maksettavaksi niin kuin te olette nyt tekemässä siirtämällä työnantajan kelamaksun suurimmaksi osaksi palkansaaja ja eläkeläiskotitalouksien maksettavaksi

perusteena ehdotuksia

siinähän testataan koko se linja annammeko näille luontonäkökohdille todellista arvoa ja työkaluja niiden säilyttämiseen

aasi tai

mutta kun näen mihin te pyritte tässä niin sitten en aio tätä keskustelua tästä historiaosuudesta jatkaa loputtomiin

totean vain että teidän ansionne historiankirjoituksessa ovat sen verran suuria että olen kyllä valmis ottamaan osaa jos keski suomen yliopisto päättäisi perustaa tämmöisen historiankirjoituksen lahjoitusdosentuurin

jos te olisitte tuoneet tänne semmoisen ehdotuksen että työnantajamaksut muutetaan niin että työnantajia ohjataan ympäristöystävälliseen toimintaan niin me huutaisimme hurraata teille ed

yhteiskuntasopimus oli epäonnistumaan tuomittu yritys

kyllä me teimme tulonjakolaskelman ja se oli oikeudenmukaisuuden kannalta oikeudenmukaisuutta lisäävä koska samassa yhteydessä tehtiin osinkojen laitto verolle jota kokoomus raivokkaasti vastusti ilmoitti että se on kokoomukselle hallituskysymys että he eivät suostu siihen että osinkoja verotetaan

kalli todellakin saa sanottua selvällä suomella onko keskustalla tämmöinen suunnitelma ajatteko tätä ja onko tämä teidän ensi hallitusneuvottelujenne iso tavoite

jos te tulette siihen niin tulen pienellä summalla mukaan jotta tämä politiikan historia saa myös vastaväittäjän jossa tuodaan esille vähän toisenlainen historiankirjoitus kuin mitä eduskunnan pöytäkirjoista tai valtioneuvoston päätöksistä löytyy

minä tiedän että minä olen tehokas mies ja erityisesti kokoomuksessa näin uskotaan mutta ihan näin tehokas en ole

siis näin ei sano sdpn puheenjohtaja rinne eikä entinen ministeri ihalainen ja nykyinen edustaja ihalainen vaan työantajapuolen johtaja tekee tämmöisen arvion

sinä aikana kylläkin hyväksyttiin kannanotto jossa nimenomaisesti kreikan tilastokeskuksen väärien tietojen johdosta päätettiin tehdä uusia säännöksiä jotta kansallisten tilastotoimistojen tietoja voidaan tarkistaa

ihmettelen suuresti arvostamani ministeri pekkarisen kannanottoa

ja emustakin etuna puhemies teen ehdotuksen numeroi

eli en aio käydä nyt tätä historiankirjoitusta enempää koska olen jotenkin aavistelevinani että edustaja kankaanniemi mielellään puhuu täällä kaikkea mikä on menneestä mutta ei siitä mitä päätetään tässä ja nyt eikä siitä miten tulee ensi vuoden verotus olemaan

olette varsinainen taikuri kun olette loihtinut tämän paketin kokoon mutta tämä windfall homma joka olisi tärkeä rahoitushomma ei vaan mitenkään etene ja siinä ei nyt enää kolmen vuoden jälkeen riitä selitykseksi se että heinäluoma oli edellisessä hallituksessa puolitoista vuotta ministerinä

sitten hän analysoi tämän ehdotuksen joka nyt on tehty toteuttamiskelpoisuutta ja päätyy siihen että en voi hyvällä tahdollakaan nähdä näitä ratkaisuja loppuun asti harkituiksi

se hyväksyttiin

sasi oli täällä varallisuusveron poiston puolella niin kuin koko kokoomuksen ryhmä niin että kun te meidän synniksi sitä laitatte niin ehkä teidän kannattaisi siteerata omia kannanottojanne ja koko teidän ryhmänne aikaisempia kannanottoja

jatkamme jonkun minuutin yli viiden

selvitys on juustoja kettunen turusta mäkipään kannattamana

jos sipilän hallituksen leikkauslista kaatuu perustuslakivaliokunnassa ollaan taas alkupisteessä

hän mielellään käy tätä ehtymätöntä historiankirjoitusta läpi ja lataa siihen uusia kohtia jotta ei tarvitsisi puhua siitä miten nyt päätetään vaikkapa pääomaveroista

emme saa tähän mahtumaan ikävä kyllä ihan kaikkia puheenvuoropyyntöjä

meidän

tuo tutkimushan jota kelan tutkijat todellakin tekivät kertoi sen että ajanjaksona jolloin talous on ollut taantumassa ja valtio on velkaantunut erittäin voimakkaasti perusturva ei ole kehittynyt

olkaa hyvä

voitaisiinko ministeri pekkarinen ajatella että sopisiko teille jos eduskunta tähän pakettiin jota nyt käsittelemme liittäisi eduskunnan kannanoton jossa eduskunta toivoisi että hallitus nopeasti antaa tämän windfall veron esityksen eduskunnalle ja näin voidaan tuottaa rahoitusta tähän uusiutuvaan energiaan jota kaikki täällä tuntuvat rakastavan

ymmärrän niin että se on koettu tärkeäksi senkin takia että hallitus leikkaa hyvin voimakkaasti maamme tulevaisuudesta eli yliopistoilta ja koulutuksesta myös

myönnän vielä puheenvuorot edustajille mäkelä kantola mattila ja timo korhonen ja sen jälkeen sitten ministeri virkkuselle ja sitten mennään puhujalistaan jos ei näissä puheenvuoroissa ihan maata mullistavaa ilmene

meillähän on semmoinen tilanne että uskomaton asia senkin joutui lukemaan useampaan kertaan lehdestä meillä on professoreita ja apulaisprofessoreita yliopisto opettajia satoja jotka ilmoittavat julkisesti omalla nimellään menevänsä lakkoon vastustamaan näitä hallituksen koulutukseen tekemiä leikkauksia

hän sanoo edelleen että ay liikkeen kanssa neuvotellessa pitää kestää epämukavuusalueella olemista pitkäänkin mutta hän sanoo

minun on kyllä hyvin vaikea nähdä mitä erityisen vasemmistolaista on siinä että tuotamme sähköä mahdollisimman kalliiseen hintaan ja teemme sen vielä tuettuna erityisesti niin että käytämme siihen verotukia

tämäkin velka täytyy joskus maksaa takaisin yhä melko tyrmistyytetään tänään debattipuheenvuorot vielä edustajille rajalla kallion mäkelä järvinen ruohonen lerner mieto

kun nyt ministeri katainen kai kolmannen kerran puhuu tästä ruuan arvonlisäverosta ja kun hän mainitsi tämän suvaitsevan omantunnon niin on pakko vielä ottaa historiaa ja sanoa että ehkä rehellisyyden nimissä teidän ministeri katainen olisi kannattanut kertoa että te itse vastustitte ruuan arvonlisäveroa ja piditte sitä aivan hölmönä rahankäyttönä

hosumalla on suullinen kyselytunti

te itse olette vastustanut sitä ennen vaaleja ja vielä vaalien jälkeenkin ja aivan perustellusta syystä koska nythän me olemme nähneet mitä tässä on tapahtunut

se on hyvä ja se on antanut meille paljon mahdollisuuksia ja se on paitsi tuonut meidät tärkeään pöytään vaikuttamaan euroopan asioihin ja omaan kohtaloomme tuonut myös meille alhaisemman korkotason ja monta asiaa joista tavalliset ihmiset hyötyvät vaikkapa yhteisen rahan

huomautan että tässä ehdotustentekovaiheessa on edustaja kettunen mustonen kiittää

niitähän ei nyt tässä lisäbudjetissa sinällänsä kovin paljoa ole mutta ikävä kyllä täällä niin kuin edustaja gustafsson hyvässä puheenvuorossaan sanoi kylmän viileästi akatemialta viedään vielä lisäbudjetin kauttakin rahaa mitä minäkin kyllä ihmettelen

epäilen että